edellä olevan perusteella katsomme että jätevesiasetus tulee kumota

olen itse sitä mieltä että tämä kortti kannattaa kääntää ja katsoa

jos me pystymme nykyään aika lailla luotettavasti pankkipalvelut hoitamaan tässä maassa niin onhan se nyt kumma juttu että me emme kykenisi vaalien osalta vastaavaan

totta kai se vaatii valmistelua ja totta kai se vaatii paljon että tietoturvat yksityisyyden suojat vaalisalaisuus kaikki pysyy mutta ei se nyt mikään mahdoton tehtävä voi olla

arvoisa puhemies

sitten varsinaiseen kysymykseen työministerille

ehkä tämä ei suoraan kuulu teidän toimialaanne mutta pitäisi ainakin olla jonkunlaista koordinaatiota tuonne opetuspuolelle eli ammatillisen koulutuksen suosio kasvaa koko ajan ja se vaatii yhä enemmän uusia laitteita välineitä ynnä muuta sellaista

kyllä se on luettu ja toivottavasti ymmärretty

tuolla oikeusministeriössä on tämä nettiäänestyshanke ja se kertoo tietysti sen että on todellakin aikomus selvittää sen hyödyt ja mahdolliset haitat ja ongelmat ja ratkaista ne

arvoisa rouva puhemies

mitä uusia reittejä tutkintojen saamiseksi on mietitty ja millä tavalla tämmöinen koulutuksen kohdennus pitää se on otettu huomioon tai tullaan ottamaan huomioon jotta vältytään resurssien haaskaamiselta

jottei tule mitään vääriä käsityksiä niin sanon että kyllä hallitus siis suhtautuu erittäin vakavasti näihin sosialidemokraattien esityksiin koska ne ovat ihan järkeviä esityksiä

talouspoliittinen ministeriryhmä on ottanut tämän asian niin sanotusti työn alle eli nyt tutkitaan kaikkia niitä toimenpiteitä mitä edellisen hallituksen aikana on hyvää työtä tehty ne linjataan mitä on jo tehty mitä ollaan tekemässä ja mitä on järkevää ehkä tulevaisuudessa tehdä niin että tämä työ on käynnissä tulkoon tämä nyt ihan selkeästi sanotuksi

voisin kuvitella että alkuinnostus voi olla ihan hyvä

sanon näin että tuskin se menee enää alaspäin koska kyllähän tämä äänestysaktiivisuus on turhan surkealla tasolla tämmöisessä maassa mikä nojaa demokratiaan ja siinä mielessä kaikki tämmöiset asiat jotka aktiivisuutta voisivat lisätä ovat tervetulleita

juttumäärät matkustaminen tekniikka investointitarpeet vuokrataso mutta ei pidä missään nimessä unohtaa oikeusturvaa koska se on kaikkein tärkeintä minun mielestäni että se oikeusturva toteutuu

näiltä pohjilta tietenkin sitten katsotaan mikä se linjaus on

tässä on tehty menneinä vuosina isoja rankkoja leikkauksia liittyen käräjäoikeusverkostoon ja tämä on äärettömän kipeä ja vaikea asia

ei minulle siitä tarvitse muistuttaa muistan sen vain viime vaalikaudelta kun hovi ja hallinto oikeusverkostoa uudistettiin mutta ei mennä siihen nyt

eli tämä asia on tietenkin kovasti mietinnässä että muun muassa näitä asioita tässä täytyy katsoa koska sitten mitä sinne ikinä jääkään niitä käräjäoikeuksia siellä pitää tekniikan olla kunnossa joudutaan investoimaan niin että voidaan näitä oikeuden istuntoja pitää myös niin ettei ihmisen tarvitse aina ajella sinne oikeuteen

edustaja zyskowiczilla oli äärettömän ajankohtainen puheenvuoro liittyen nyt näitten valitusprosessien ja ylipäätään turvapaikanhakijoitten prosessin nopeuttamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

olen moneen kertaan oikeusministeriössä antanut tehtäväksi selvittää mitä me voimme tälle asialle tehdä niin että oikeasti nämä prosessit nopeutuvat vuosista kuukausiin

niin silloin me tulemme siihen mitä niillä rahoilla saa aikaiseksi

ruotsin kyseinen energiaverolainsäädäntö kohtelee datakeskuksia teollisuusyritysten tavoin toisin kuin suomen lainsäädäntö

en tiedä kuinka vankasti minun se pitää sanoa mutta kyllä minä olen sen asian rautalangasta vääntänyt meidän virkamiehillemme että tätä työtä pitää nopeuttaa

suomen kilpailukyky datakeskusinvestointien mahdollisena kohdemaana kärsii edellä kuvatusta sähkön verotuksestamme ahtaasta teollisuuskäsitteen määritelmästä

kun kuitenkin meillä sähkön verotuksessa on kerrotuin elinkeinopoliittisin perustein päädytty katsomaan kasvihuoneviljelys teollisuudeksi olisi johdonmukaista ja järkevää säätää vastaavankaltainen teollisuuteen rinnastettavuus myös datakeskustoiminnalle

se ongelma tulee myös siitä että kun tulee katkos näihin on aina ihminen jolle on annettu starttirahaa tai palkkatukea ja sitten se loppuu

siihen tietenkin pitää puuttua ja minun mielestäni silloin kun me monipuolistamme tämän työttömyyden hoitoon käytettyjä rahoja tähän aktiiviseen suuntaan päästäisiin näistä katkoksista eroon

tämä on ikuisuusongelma ainakin uskoisin näin

temin entinen kansliapäällikkö erkki virtanen sanoi että on vuosikymmeniä pyritty ratkaisemaan tätä ongelmaa eikä kukaan ole vielä keksinyt viisasten kiveä miten työllisyyttä pitäisi hoitaa niin että rahat riittävät tai että niitä jää käyttämättä

sitten toinen iso asia

jälleen kerran korostan sitä että emme ole vielä hallituksena ottaneet kantaa tähän itse esitykseen mutta tämä on rakennettu sillä lailla jos te olette tämän lukeneet ja uskon että kaikki ovat tämän lukeneet että siellä on aina ehto että jotta tämä toteutuu niin se täyttää tämän ehdon

joo tämä virheiden korjaaminen on tietenkin ilman muuta viisasta toimintaa ja niitten myöntäminen ja ihan oikein niin kuin tuossa edustaja lehtomäki kertoi tämä lähti enestamin aikana ja ministeri lehtomäki omana ministeriaikanaan teki tähän parannuksia siitä on annettava tunnustus

siitä huolimatta tässä on paljon puutteita ja se suurin kysymys tässä on nimenomaan se että kun nämä ihmiset ovat tehneet tuhansien eurojen investointeja jotkut jopa täysin turhaan heidät on peloteltu siihen tämä on se iso juttu kuka tämän korvaa näille ihmisille ja tästä meidän pitäisi myös keskustella

tervehdin ilolla näitä tiekartta ulos energiataseen pakkaselta ja panostuksia työllisyyteen ja kasvuun tarvittaessa kyettävä tekemään muutoksia tehtyihin päätöksiin

eli te oman puheenne mukaan ette usko aktiiviseen kasvupolitiikkaan

velkaantumiskehitykseen on puututtava hyvin suunnitelmallisesti näin sanoin tuossa

ja se ero tulee siitä kun me olemme rakentaneet tuon oman rakennepakettimme jossa me olemme puuttuneet muun muassa energiapolitiikkaan

arvoisa puhemies

aivan me olemme aivan samaa mieltä tästä

ministeri urpilainen ja moni muukin on täällä syyttänyt perussuomalaisia siitä että me jotenkin vieroksumme suuria vientiyrityksiä

me vaadimme siihen täyskäännöstä kotimaisen turpeen käyttöön ilman muuta eurooppa politiikan päätavoitteeksi kansallisen edun puolustaminen yrittäjyyden kannusteiden parantaminen

me puhuimme aivan samasta asiasta elvyttämisestä

vientiteollisuuden yritykset ovat koko ajan viestittäneet hallituksen energiaverolinjausten olevan omalta osaltaan vaikuttamassa yritysten mahdolliseen siirtymiseen ulkomaille

kaksi isointa eroa ovat nämä kaksi ensin mainitsemaani eli energiapolitiikan täyskäännös ja eurooppa politiikan päätavoite kansallisen edun puolustaminen

puhuimme aivan samoista asioista

ihan suora vastaus tähän miksi tähän esteellisyyssääntelyn tarkistukseen mentiin eli miksi tätä esitystä tuodaan nyt tänne toistan sen

ollaan tasapuolisia tässä keskustelussa

nämä toimenpiteet ja sääntely ja politiikka ne luovat joko esteitä tai ne luovat mahdollisuuksia riippuen siitä mitä kulloinkin painotetaan ja nyt meidän perussuomalaisten mielestä ei painoteta tähän tilanteeseen sopivia ja oikeita asioita

arvoisa herra puhemies

torstaina oli järjestämäni harmaan talouden ilta ja siellä just etsittiin vastauksia näihin ongelmakohtiin liittyen harmaaseen talouteen

silloin tapahtui niin että vaaleihin liittyen korkein hallinto oikeus ratkaisi lukuisia esteellisyyttä koskevia valituksia ja näiden vaalien jälkeen eduskunnan oikeusasiamies esitti ministeriölle harkittavaksi lainsäädännön tarkistamista siten että vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevat kysymykset olisivat yksiselitteisen selviä

siellä nousivat juuri nämä ratkaisuvaihtoehdot mitä edustaja yrttiaho tuossa toi esille ja nimenomaan tämä ketjuvastuu eli niin sanottu hollannin malli josta on hyviä kokemuksia olisi kyllä hyvä ottaa huomioon

tämä on takana

arvoisa herra puhemies

se on hyvä että hallitus tuo tämmöisiä esityksiä tervehdin niitä ilolla

näkemys siitä mitä omistajaohjaus on ja mitä se voi olla ja mitä sen tulisi olla on niin hallituksen sisällä kuin oppositiossakin kovin kirjavaa

mutta näiden tarkastajien resursointiin ja sitten siihen että heillä on tarpeeksi vahvat oikeudet puuttua näihin epäkohtiin pitää kiinnittää myös huomiota tarpeen mukaan lainsäädäntöä muuttamalla

toisaalta ja juuri siksi on paikallaan että on aika tarkentaa toimintalinjoja ylipäätään valtion omistukseen sekä omistajan äänen kuulumiseen omistamissaan yhtiöissä

valtion omistajuuspolitiikka vaatiikin uudistamista

arvoisa herra puhemies

näihin kansallisiin etuihin kuuluvat muun muassa kotimaahan sijoittaminen alueellisten näkökohtien huomioiminen pitkäjänteinen työvoimapolitiikka työntekijöihin sitoutuminen toimialan kokonaiskasvu ympäristöasiat sekä hyvinvointiin vaikuttaminen

arvoisa herra puhemies

siinä on paljon keinoja joita voitaisiin käyttää ja on yrityksiä joissa paikallisesti sopimalla on päästy erinomaisiin ratkaisuihin yhdessä sopimalla

meillä on varmaan molemmilla yhteinen tahto siitä että suomi nousee ja se nousee sillä lailla että voidaan luottaa siihen että jos sovitaan jotain niin työnantaja pitää sen sovitun ja työntekijä pitää sen sovitun

arvoisa herra puhemies

tähän energiapolitiikkaan täyskäännös otetaanpa siihen nyt sitten kiinni

itse tartun samaan asiaan johon edustaja huovinenkin jo vähän viittasi ja muutama muukin eli mahdollisuuksiin liittyen työhön ja hyvinvointiin

on aivan järjetöntä että kun meillä on tämmöinen kotimainen polttoaine kuin turve niin te aktiivisesti ajatte sen tuotantoa alas näillä päätöksillä

meillä on pohjoinen ulottuvuus mikä täälläkin on mainittu muutamaan kertaan ja sen hyödyntäminen kestävällä tavalla on äärimmäisen tärkeää ja korostaisin tässä kohtaa nimenomaan arktista teknologiaa jossa suomen tulee olla maailman kärkimaa erilaisten arktisten ratkaisujen laadun näkökulmasta logistiikkaratkaisujen ja sitten olosuhteiden osaamisen puolella

meillä on tarjottavana pohjoinen vaihtoehto

täällä edustaja kanerva viittasi centrum balticumiin ja minullakin on ollut kunnia kirjoittaa pullopostiin artikkeli lokakuussa ja otan sieltä lainauksen lainaan siis itseäni

me suomalaiset olemme erityisen hyvin kautta historian pystyneet hyödyntämään erilaisten kriisien jälkeisen ajan luomaan uutta tekemään uuden tulevaisuuden

yksi näkökulma ja keino uudistumisellemme on pohjoiseen osaamiseen ja ulottuvuuteen keskittyminen siitä tuotteita ja palveluja innovoimalla

arvoisa herra puhemies

pohjoinen ulottuvuus on laatua ja ympäristön kunnioittamista

ei tässä keskustelussa varmaan mennä tuonne euhun mutta kun puhuin tästä eurooppa politiikan täyskäännöksestä tai tavoitteesta että kansallista etua pitää puolustaa niin ohuesti sivuan sitä vaikka siitä keskustellaan myöhemmin

oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa viedään eteenpäin

sitten tämä iso kysymys mikä tuli monelta edustajalta liittyen tähän käräjäoikeusverkkoon jos vastaisin tässä nyt samalla kaikkiin mikä on linjaus mikä on periaate

me olemme sitä mieltä että energiapoliittisten tavoitteiden tukemisessa pitää suosia syöttötariffien sijasta investointitukia